yksityisille pääomasijoittajille jotka ovat kartuttaneet varojaan toimimalla esimerkiksi itse yrittäjinä tai ovat muulla tavalla hankkineet sijoituspääomaa tulisi myöntää kannustin sijoitettaessa riskillistä pääomaa kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

kannustimena toimisi esimerkiksi luovutusvoittoverotuksesta myönnettävä huojennus silloin kun osakkeiden tai yritysten myynnistä kertyvät varat sijoitetaan takaisin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan

yritykset voivat tällöin vähentää tappioitaan myös edeltävien vuosien voittoja vastaan ja saada käytännössä verottajalta palautusta aiempina vuosina maksamistaan veroista

arvoisa puhemies

edellä olevien työ on sitten asia lueteltuihin asioihin liittyen toivon että hallitus tulee esittämään edellä mainittuja ja mahdollisesti muitakin kohdennettuja toimia joilla voidaan luoda kasvua yrittäjyyttä ja suomalaista työtä

syntyy uutta yritystoimintaa ja uusia suomalaisia työpaikkoja

olen tyytyväinen ministeri grahn laasosen tapaan ottaa kokonaisuus huomioon ja tarttua niihin käytännön ongelmiin mitä tällä hetkellä on

kotimaisen uusiutuvan energian tavoitteissamme on mielestäni aito vihreä lanka

näen tämän myös erittäin merkittävänä punaisena lankana vaihtotaseen työllisyytemme ja kansantaloutemme kannalta mutta erityisesti kiinnitän huomiota turvetuotannon tulevaisuuteen

tänä vuonna tehdyn selvityksen mukaan kotimainen turve korvataan nyt vastoin hallitusohjelman kirjausta kivihiilellä sekä muulla tuontienergialla

arvoisa puhemies

kokoomus nosti ryhmäpuheenvuorossaan ansiokkaasti esille kuinka kotimaista turpeentuotantoa tulee jatkossa lisätä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiseksi

tällä päätöksellä turvetuotantoa tulisi ensisijaisesti kohdistaa ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille

meidän on siksi huolehdittava siitä että kotimainen turve säilyy kilpailukykyisenä polttoaineena kivihiiltä vastaan

kuten ministeri vapaavuori puheessaan toi hyvin esille tulee liuskekaasu ja öljyntuotantoteknologian kehittyminen mullistamaan maailman teollisen tuotannon työpaikkojen sijaintipaikat

jo nyt on nähtävissä kehitys että valtioihin joissa on luvassa tätä edullisempaa energiaa siirtyy kovaa vauhtia osa maailman nykyisistä teollisista työpaikoista

suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi tähän tulisi hallituksessa kiinnittää erityistä huomiota

edustaja maijalalle toteaisin että työnantajalla ei tänä päivänä ole mahdollisuutta palkata ex tempore toista työntekijää yllättävissä poissaoloissa kuten tämän päivän lisälomien aikana

siihen ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuutta enää yhtäkkiä palkata henkilöitä tänä päivänä eikä se ole järkevää koska siinä saattavat kustannukset tosiaan nousta

arvoisa herra puhemies

asunnottomuudesta kärsivät pahiten ne pääkaupunkiseudun tuhannet asunnottomat joilla ei ole varaa hankkia omistusasuntoa ja joille kohtuuhintaista vuokra asuntoa ei ole tarjolla

kaikilla näilläkään työntekijöillä ei ole joko mahdollisuutta hankkia omaa asuntoa tai he eivät uskalla asunnon kalleuden vuoksi ottaa tarvittavaa pitkäaikaista velkaa

hekin olivat päätyneet vuokra asuntoon juuri sen vuoksi etteivät uskaltaneet ottaa mielestään liian suurta velkaa kontolleen

miksi pääkaupungissa asunnot ovat yli kaksi kertaa kalliimpia kuin esimerkiksi oulussa kajaanista puhumattakaan vaikka asiantuntijoiden mukaan rakentamisen kustannukset ilman tonttia ovat nykyisellään samat

tässä täytyy olla kyseessä pitkään jatkunut kehityksen vinoutuma joka lopulta johtaa myös yritysten kilpailukyvyttömyyteen ja palvelujen kallistumiseen

koska kuitenkin kipein ongelma on kohtuuhintaisten vuokra asuntojen saatavuus täytyy tässä tätä kysymystä lähteä purkamaan tästä näkökulmasta

ymmärtääkseni rakentaminen helsingissä toimii ja on kannattavaa mutta yritykset jopa yhteiskunnan omistamat rakennuttajat muun muassa sato ja vvo eivät enää panosta tarpeeksi läheskään tarpeeksi kohtuuhintaisen vuokra asunnon rakentamiseen

alan kilpailun lisääminen kielteisten normien purkaminen kuntien kaavoituksen ja tonttipolitiikan parantaminen ja tuetun asuntotuotannon kannusteiden lisääminen ovat täällä esitettyjä keinoja jotka varmasti riittävät jos niitä käytettäisiin

arvoisa puhemies

yhdyn kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen esityksiin joissa kannustetaan hallitusta kuuntelemaan alan asiantuntijoita ja kokoamaan kehysriihessä toimenpidepaketti jossa oikeasti saadaan vauhditettua kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa mahdollisimman nopealla aikataululla

arvoisa herra puhemies

edustaja jokisen aloite jonka yksi allekirjoittaja olen on sekä ajankohtainen että tarpeellinen

viranomaisten keskinäiset valitukset on saatava minimiin ja niiden tilalle toivoisin parempaa viranomaisyhteistyötä sekä nopeampaa toimintaa

pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen on asiantuntijoiden mukaan johtunut ennen kaikkea työttömyyseläkkeelle pääsyn vaikeutumisesta mikä on myös valitettavaa

väite siitä että kotimaisen energian kilpailukykyä on heikennetty kymmenillä prosenteilla ja avattu kivihiilen vyöry suomeen on heitto vailla totuuden siementä

jos tätä verrataan suomen kotimaisen energiasektorin turpeen ja energiapuun miljardien liikevaihtoon on se vain prosenttiluokkaa

enemmän kotimaisen energian kilpailukykyyn on vaikuttanut usan lng teknologian kehittymisen tuoma kaasun hinnan voimakas lasku

hiili laskee aina markkinahintaa mikäli siihen on tarvetta

tämä tapahtunee varmasti silloinkin vaikka poistaisimme kokonaan turpeen veron ja lisäisimme energiapuun tukea kattoon

vaihtotase ei ole tästä siis heikentynyt tuntuvasta heikentymisestä puhumattakaan

työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten verotus ei ole kiristynyt tai kiristymässä vaan päinvastoin huojentumassa sadoilla miljoonilla esimerkiksi yhteisöveron keventyessä

kymmenientuhansien ihmisten työttömänä oleminen ei kaiken järjen mukaan selity sillä että yksilölliset työllistämistoimet olisi jätetty tekemättä

työ ja elinkeinotoimistojen henkilöstölle tehty kysely antaa kyllä negatiivisen kuvan toimistojen avokonttorimaiseen työskentelyyn siirtymisestä jolloin yksilöllisyys on kärsinyt ja siihen ollaan tekemässä parannusta

mutta positiivisiakin tuloksia esimerkiksi työn tuottavuudesta on todettu ja sen vuoksihan kyselyjä tehdään että voidaan asioita edelleen parantaa

tämä johtuu siitä että kunnat tietävät valtiota paremmin paikalliset työllistymismahdollisuudet

kiitos